silloin kaikki muu porukka mikä yhteiskunnassa on voitaisiin osoittaa näihin palveluihin käsiin ja sellaisiin toimintoihin millä saadaan lisää euroja tähän suomalaiseen yhteiskuntaan

se on meidän siis valtion omistuksessa oleva sen ei tarvitse höylätä voittoa välttämättä yhtään mutta kun siihen tulee muita omistajia niin yrityksen pääasiallinen tarkoitus aina on voitontavoittelu ja sehän tarkoittaa jotta tässäkin tulee sitten veronmaksajille yksi lisäreikä maksaa tietyllä tavalla niissä hinnoissa se voitto osuus

tämä kyllä asettaa nyt jotenkin omankin ajattelun kyseenalaiseksi jotta voiko tämän taakse enää mennä koska minä näen tämän yhtenäisen käytännön sillä tavalla jotta jos jossakin maassa on tutkittu jonkun henkilön oikeus onko hän oikeutettu turvapaikkaan vai ei ja on todettu vaikka että ei ole ja potkaistaan pois niin silloin sen kyllä pitää sitoa kaikkia eu maita samalla tavalla jotta ei tehdä päällekkäistä työtä koska tämähän johtaa pompotteluun kierretään maasta toiseen ja testataan jotta mites tässä maassa tämä nyt menee läpi

ne ovat ihan eri asia

ne ovat semmoisia jotta se vaatii sen jos katsoo lääkäri tai joitain hoiva aloja tai sitten palo ja pelastuspuolen asioita

samalla me tulemme tekemään tässä semmoisen ratkaisun kun se menee läpi tässä eduskunnassa jotta jossakin vaiheessa kukaan ei takaa sitä se voi olla sitten vaikka kiinalaisten käsissä kun siellä tuntuu tuota tuohta olevan riittävästi tai vaikka venäläisetkin sitten omistavat tämän

minusta eurooppalainen yhtenäinen käytäntö tarkoittaa sitä mitä sanoin tuossa

sen verran minä olen suunnitelmatalouden kannalta jotta kyllä pitää maitopurkin yksi yö riittää ja jos ei riitä sitten on aika huonosti suunniteltu että pitää keskellä yötä lähteä maitopurkkia hakemaan tai jos iso marketti ei satu nyt olemaan viikonloppuisin auki niin hakee sieltä pienemmästä

arvoisa puhemies

en tiedä hallitus ei ole suoraan puhunut ääneen sitä mitä tarkoittavat työterveyslaitoksen säästöohjelmat ja henkilöstövähennystarpeet mitä on esitetty tuottavuusohjelman nimissä

arvoisa puhemies

se saatiin pelastettua erinäköisten vaiheiden jälkeen ja hallitus joutui vetämään esityksen pois mutta nykyhallitus tämä porvarihallitus heti alkutuimaan pani lihoiksi tämän ja se nähtiin lannoitteiden hintojen korkeutena

onko siinä kyse siitä jotta on tarkoitus sielläkin lähteä yksityiselle puolelle ja kilpailuttamaan niin kuin tämä hallitus näkee ja saada sitten rahoja siirrettyä yhteisiä varoja jollekin semmoiselle putiikille mikä tuottaa jollekin toiselle voittoa

jos muistatte raamatusta semmoisen tarinan kun joku kaveri näki unta siellä ja näki lihavia ja laihoja lyhteitä niin sehän tarkoitti seitsemää lihavaa vuotta ja seitsemää laihaa vuotta ja siitä meidän olisi pitänyt oppia että kerätään ihan riittävästi näitä jyviä talteen tähän puskuriin

isompi ideologinen ajatus siinäkin on se jotta me annoimme tuollaisen ulkomaisen firman kaivaa meidän maaperästämme rikkaudet ja joku sanoi jotta se on hieno homma kun tulivat kaivamaan ja investoivat sinne ja tekevät pohjoisempaan vielä toisenkin kaivoksen

en tiedä

mutta itse tässä asiassa mitä tässä enemmän on valiokunnassa käsitelty on kyse siitä jotta yhä edelleen on se ongelma että noissa pienissä terveyskeskuksissa ja pienissä kunnissa on vaikea saada työterveyslääkäreitä

minä arvostan hänen asiantuntemustaan ja olen kaikissa asioissa hänen kanssaan samaa mieltä siitä mihin tämä tulee johtamaan

kun miettii sitä että ihmisellä on tämä perusjuttu aina ahneus ja sitä että jo tuossa isossa kirjassahan kun kaksitoista näitä opetuslapsia oli niin yksi jo oli kavaltaja näistä ja petti päällikkönsä niin kun katsoo vaikka rajavartijoita tai poliisia niin jos joka kahdestoista olisi tämmöinen niin sehän on aika iso määrä

tässähän todetaan jotta valiokunta pitää tärkeänä että se ongelma ratkaistaan mutta en tiedä miten siihen saadaan ratkaisu kun se on joka paikassa missä tuolla on semmoinen ongelma näköjään hyvin vaikea ratkaista

mutta tulevaisuutta varten pitäisi se oppia jotta nyt jatkossa semmoista kattoa ei pitäisi asettaa ollenkaan näille suhdannepuskureille vaan kerätään sitä jemmaan ja se on siellä pahan päivän varalle

tässä viedään meidän maaperästämme sellaista puhdasta lannoitetta jota muualta ei monesta paikasta maailmasta saa ja jotkut ovat hyvillään siitä kun se kaivetaan vielä mahdollisimman nopeasti täältä maaperästä

mutta sinällään se on tiedossa ja jos koulutusta lisäämällä tai erikoistumista lisäämällä sitten on saatavissa semmoinen ratkaisu niin hyvä on

mutta siinä on tämmöinen vaara todennäköisesti olemassa ihan oikeasti ja ongelmana se miten se estetään sitten tuolla jossakin rajavartioasemalla että ei tämmöistä kauppaa lähdettäisi käymään

nämä lääkärifirmat ovat palkanneet parhaat voimat jo päältä pois sieltä

siinä mielessä pitäisi olla huolissaan siitä ja katsoa mitkä ovat ne keinot millä tavalla tämäntyyppinen saataisiin kokonaan pois

sen takia minä vertaan tämä on huono vertaus tehdä tähän destiaan mutta kuvastaa osaltaan sitä jotta kyllä me aika hölmöjä olemme kun teemme tämmöisiä temppuja ja hävitämme kansallisomaisuutta ja osaamista

heti kun sinne opiskelemaan lähdetään sitten otetaan kesätöihin ja sen tyyppisiin asioihin ja sitten eivät tahdo lähteä tuonne terveyskeskuksiin töihin

sitä en tiedä mitä tämä koko valtakunnallinen rekisteri jossa on kova nimi tässä pitäisi mahtaa tarkoittaa pääseekö siihen joku murtautumaan ja sieltä kopsimaan sitten näitä sormenjälkiä

mutta itse ed

tässä nova groupin ja kmsn rahoitusjutussa on oleellista se seikka että ainakin siellä uskottiin vahvasti että sillä voidaan vaikuttaa vaalitulokseen koska haluttiin semmoisia edustajia

tässä niin kuin valiokunnan puheenjohtaja totesi valiokunnan kanta on yksimielinen että siinä ollaan kanssa sitä mieltä että se pitäisi nyt saada liikenteeseen ja mahdollisimman nopeasti käytäntöön

minusta jokainen kansalainen voi ollakin jopa niin pitkään syyllinen kuin on syyttömäksi todettu näissä isoissa rikostapauksissa niinpäin voisi kuvitella

gustafsson viittasi jo aikaisemmin ja itsekin vastauspuheenvuorossani ja omassa puheenvuorossani äsken kuvataan hyvin se tilanne mitä nämä rahoittajat odottivat ja jopa kuvataan se tilanne mitkä piirteet tässä viittaavat että suomessa on aika vahvasti korruptoitunut tämä järjestelmä

nimittäin ei voi olla sillä tavalla jotta vuodesta vuoteen me lisäämme näitä petovahinkokorvauksia kun kyse ei enää monessa tapauksessa ole siitä jotta tässä olisi joku kanta sukupuuttoon häviämässä

arvoisa puhemies

jokaisella on omat mielipiteensä

kyllä minusta ihmisillä pitää olla järki päässä tässä hommassa ja katsoa niin kuin tänä syksynä pohjois karjalassa saatiin karhulupia ainakin aika hyvin jotta sen tyyppistä toimintaa säädellään ja petokannat saatetaan semmoiselle siedettävälle tasolle eikä anneta tehdä tietoisesti vahinkoa joka voidaan välttää

myös näissä rahoittajissa on keskustan jäseniä hyvin paljon

hankkeen ensimmäisen vaiheen tavoitteena on tiukentaa käsiaseiden luvansaannin edellytyksiä ja tehostaa luvanhakijoiden ja haltijoiden terveydentilan valvontaa

muutama perustelu miksi esitän tällaista

tuliasepöytäkirja on ykn järjestäytynyttä rikollisuutta koskevan yleissopimuksen lisäpöytäkirja

minusta se sanonta on aika kova siinä mielessä jos ministeri on todella sitä mieltä jotta tässä jollakin tavalla kansanvalta nujersi markkinavoimat

se on eri asia mikä tuo prosentti sitten on mutta kun tiedetään tämä tilanne jotta nyt on menty sillä tavalla jotta osakkeiden hinnat ovat laskeneet aika rajusti ja olisi ihan järjetöntä lähteä tekemään tässä vaiheessa kauppaa niin tämä on sinällään hyvin ajoitettu ratkaisu

hetkessä saattoi kurssi hetkellisesti nousta mutta laskea pörsseissä ja se kuvastaa sitä jotta tässä on kyse vähän samanlaisesta ilmiöstä kun minä olen tuolta maalta kotoisin ja sikala oli siinä vieressä

tuliasepöytäkirja on ensimmäinen laaja valtioiden välinen globaali sopimus ampuma aseisiin liittyvän rikollisuuden vastustamisessa

voi olla että tämä sosiaali ja terveysvaliokunnan yksimielinen mietintö on kanssa sinällään paikallaan koska tästä kansallisesti ei tietysti hirveän isoa kiistaa pitäisi tehdä koska kyse on meidän isoista tulevaisuuteen suunnatuista varoista joiden pitäisi olla käytössä sitten kun aikanaan ihmiset jäävät eläkkeelle

kun heitti evästä niin kiljunta aina väheni mutta kun nälkä alkoi tulla lisää niin ne alkoivat uudelleen kiljua sitä samaa että ruokaa lisää

ensinnäkin tietysti tämä käsittelyaikakysymys on tärkeä ja kaikissa näissä elimissä mitä onkin ovatpa ne sitten valituksia tai kanteluita mitä hyvänsä niin meillä on hirveän pitkät käsittelyajat

tässä on kyse samanlaisesta ilmiöstä eli markkinavoimia ei ole väsytetty ollenkaan eikä ne ole yhtään tyytyväisiä mutta kun saadaan yksi pala veronmaksajien euroista nielaistua niin se on kyltymätön ahneus

mutta tämä mihin otan kantaa ei suoraan koske tätä kertomusta just tällä hetkellä mutta koska kansleri voi ottaa myös käsittelyyn semmoisia asioita jotka ihmisten oikeuden kannalta ovat merkittäviä ja jotka koetaan tuolla sellaisiksi että siellä se laillisuusnäkökulma ei toteudu mikä kansalaisten mielestä on sellainen aika kova kuume joka joka nipun ansiosta oikein niin silloin pitäisi siihen puuttua

kysehän on siitä kun katsoo maailmanlaajuisesti tätä tilannetta että maailmalla on tämmöisiä sijoitusta hakevia pääomia valtavasti kuluttavia on paljon vähemmän

sehän tarkoittaa jotta kun lisäksi jotain meidän eläke euroja siellä sattuu olemaan sijoitettu tai suomestakin on joku pankki mukana pienillä summilla niin nämä ovat hituja siihen verrattuna mitä siellä on isojen sijoittajien pääomia ja nehän etsivät turvallisia sijoituskohteita

tämä aikaisempi tapaus joka jo nikulan aikaan oli esillä tuolla olivat suurpetolupakysymykset tai vähentämismahdollisuus

eli jos suurpeto esimerkiksi susi tulee pihapiiriin niin nikula on todennut että siinä on tietty tämmöinen perustuslain ja luontodirektiivin ristiriita olemassa siinä mielessä koska suomen perustuslakihan turvaa omaisuudensuojan ja terveyden ja hengensuojan ihmisille niin siinä mielessä kyse on aika isosta merkittävästä asiasta

tässä nyt riennetään apuun siis veronmaksajat rientävät apuun euroopan laajuisesti isolila tukipaketeilla saamatta mitään vastinetta siitä

sen saavat vastineeksi että pörssikurssit eivät hirveästi hetkessä laske mutta pikkuhiljaa se kiljunta kasvaa niin kuin äsken totesin

susilähetystö kävi tuossa hiljattain tuolla lähetystöjen vastaanottotilassa muutama onkohan tästä nyt kuukausi puolitoista sitten mitä mahtaa ollakin aikaa ja he toivat tämän huolen esille

tässä tapauksessa kun kysytään miten käy työläisille kreikassa niin siellä tulee tapahtumaan tämän paketin jälkeen valtava työttömyys

nimittäin kun etuisuuksia leikataan leikataan kaikkea mitä siellä on sehän tarkoittaa että ostovoima kapenee ja sehän tarkoittaa sitä jotta työttömyys tulee kasvamaan

kysymys on siitä jotta tämmöinen tapaus jos tulee jotta susi tulee sinne pihamaalle niin sehän menee aina nyt tällä hetkellä sitten tutkintaan ja minusta se on niin kuin siinä vaiheessa rikos ennen kuin poliisi vapauttaa että tässä ei tämmöistä ole olemassa

siinä mielessä vastaus on aika yksiselitteinen millä kreikkalaiset tulevat maksamaan ne lainat jotka otetaan kun tiedetään enstäinkin se mikä heillä nyt on tilanne ja kun sieltä vielä leikataan etuisuuksia

se tarkoittaa että autolliset henkilöt jotka viitsivät lähteä kauempaa hakemaan tavaraa hakevat sitä edullista tavaraa

sen takia minusta jonkun instanssin ja tässä tapauksessa vaikka oikeuskanslerin pitäisi tehdä siitä semmoinen tulkinta jotta pihapiiriin tuleva susi kuuluu suoraan niin kuin tämmöisen poliisilain piiriin se on niin kuin lainsuojaton siinä tapauksessa eikä minkään metsästyslain alaisuuteen